mutta kun on tätä näin luettu niin sitten on yritetty vielä laittaa lausuma jossa kirjataan tämä kaikki kaunis ja sanotaan että tulevaisuudessa täytyisi katsoa tätä kaikkea hyvää

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

haluan tulla vielä tulevina vuosina puhumaan siitä että tuloeroja kavennetaan yksinhuoltajan asemaa parannetaan nuorisotakuu puree koulutuksen jälkeen nuoret saavat työtä lapsiperheille on tarjolla laadukkaita palveluja ja vanhuspalvelulaki turvaa parempaa elämän ehtoota

hyvä aika kirjoittaa joulupukille mutta onko sitä edustajat

keskusta kuten pääministeri katainen täällä aikaisemmin ilmoitti halusi vakuuksia myös viime kaudella ja sen takia tämmöinen mielipiteen kääntö vaalipäivän jälkeen tässäkin vaikuttaa todella oudolta

se minua ihmetyttää myös tässä yleisessä keskustelussa ja kommentoinnissa että tätä aika usein on käsitelty tiedotusvälineissä monimutkaisena asiana ja sen jälkeen tyrmätty mutta jostain syystä talouslehdet suomessa toivon niitä oppositionkin lukevan lähes yksinomaan kiittelevät tätä ratkaisua

hyvinvointivaltiota rakentavat puheet eivät ole mahdollisia jos talouden kierre euroopassa pahenee pankkikriisi leviää ja imaisee meidät mukaan

jos minä sanon että sixten korkmania pidän aika kovana talousasiantuntijana ja hän onnittelee jutta urpilaista niin yhdyn näiden talousasiantuntijoiden rinnalla tähän onnitteluun

arvoisa puhemies

näemme että vaalijärjestelmä olisi ollut selkeästi ja helposti korjattavissa jos se jatkossakin perustuisi vaalipiirijakoon kuten meidän perustuslakimme ja satavuotinen kokemuksemme ovat antaneet meille käytännön opin

sosialidemokraateilla on ollut selkeä johdonmukainen ja tiukka linja euroopan rahoituskriisin hoidossa niin oppositiossa kuin nyt hallituksessa

oletteko te nähnyt ministeri urpilainen poliittisesti tästä hankaluuksia suomelle koituneen kun minä en niitä kollegojen kanssa havainnut ollenkaan

emme ole kannattaneet tätä vaalialuemallia joka tekee vaalijärjestelmämme selkeästi nykyistä sekavammaksi ja aivan tosissaan äänestäjälle vaikeammin ymmärrettäväksi

erilaiset tasauspaikkamallit joissa osa edustajista valitaan valtakunnallisten tulosten perusteella sopivat kyllä hyvin maihin joissa on käytössä selkeä listavaali

elikkä toivomme kun tuulivoiman tukemiseksi on nyt sitten valittu syöttötariffijärjestelmä ja siihen alkuun pääsemiseksi kolmen vuoden korotettu tuki että tämä tuki tulisi siirtää vuodella eteenpäin siitä mitä hallitus on esittänyt koska tämän käsittely on ollut niin pitkäaikaista

nyt esitetyssä valtakunnallisessa vaalialuemallissa esimerkiksi vaasalaisen äänestäjän antama ääni saattaa vaikuttaa uudenmaan ehdokkaan valintaan

niin kauan kuin väliaikaisesta mekanismista ervvstä otetaan käyttöön rahoitusohjelmia turvaa suomi riskinsä vakuuksilla

ehkä siinä hankkimisosaamisessa täytyy kuitenkin myös ymmärtää se että kun joltain ostaa aivan kuten edellinen puhuja virtanen tässä sanoi niin pitää myös katsoa mihin kaikkeen ostaa oikeuden niin että sitä järjestelmää on mahdollisuus kehittää ilman että jää kiinni yhteen toimittajaan ja joutuu yhden toimittajan varaan

tiedämme että tuulivoimahankkeita on käynnissä hirveän vähän

siinä toimeksiannossa jo painotettiin erityisesti puolueiden vaalijärjestelmän ja kunnallisen demokratian toimivuutta kansalaisten osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksien näkökulmasta

jos ymmärrän insinöörinä oikein niin valiokunnan päätösehdotus kakkoskohta kannanotoissa kuitenkin puhuu näistä avoimista rajapinnoista

jos katsotaan moneenko tämä vaikuttaa ja sitä kautta moniinko hoitopalveluihin tämä vaikuttaa ja kun nykyisen hallituksen talouspolitiikka aiheuttaa julkiselle sektorille työttömyyttä tämä talouspolitiikka mitä teette niin miten voidaan toivoakaan että julkisen puolen palveluja saataisiin vastaamaan näihin kysymyksiin mitä tämä kauppapuoli esimerkiksi tuo

myöskin kaavoitusprosessit joita ympäristöministeriössä suunnitellaan vähän helpotettavaksi että ei tarvittaisi asemakaavaa ovat myös kesken

jos semmoiseen lainsäädännöllisesti tai tässä sanotaan että jo asetuksin voitaisiin edetä ja mennä niin pääsisimme ihan varmasti toteuttamaan myös laadukkaampia palveluja

vaalijärjestelmän osalta toimikunta ehdotti yksimielisesti eduskuntavaalijärjestelmän kehittämistä niin että alueellinen edustavuus poliittinen suhteellisuus sekä vaaliaktiivisuutta edistävä äänestäjän ja ehdokkaan ja sitä kautta myös edustajan yhteys on päätavoitteena

tämä toive tuli tuulivoima alan toimijoilta mutta tässäkin hallituspuolueet ja valitettavasti myös vihreät ovat sitten tiukasti ainakin tähän asti kiinni

meillä kotisairaanhoidossa ja kotikäyntien yhteydessä tehdään hyvin nopea valokuvaukseen perustuva raportointi ja sen parantava arvo on se että silloin myös omaiset näkevät mitä on tehty se ei ole vain työnjohdon ja hallinnon sisäinen järjestelmä

tuulivoiman osalta olen iloinen että talousvaliokunta hieman korjasi vaikka sekin jäi kyllä kesken ja suoraan velvoitetaan ja toivotaan hallitusta korjaamaan edelleen määritelmää siitä milloin tukipäätöksen yrittäjä voi saada

en oikein ymmärrä tätä ilmastonäkökulman kannalta eikä pam toivo edustajat siellä oikealla että he eivät saa lapsiansa hoitoon sunnuntaisin tai iltaisin jos silloin mennään töihin

ensimmäisenä vaihtoehtona jota perussuomalaisetkin ovat esittäneet letkut irti on jättää espanja yksin ja sen rahoituslaitokset hoitamatta

teknisissä järjestelyissä tuo toimikunta piti tärkeimpänä varsinaisten äänestys ja ennakkoäänestyspaikkojen saavutettavuuden parantamista mutta kannatti myös kokeiluja etä äänestyksen ja sähköisen äänestämisen kehittämiseksi

näissä voitaisiin edetä edelleen ja yksi konkreettinen esitys olisi myös ennakkoäänestyksen ja varsinaisen äänestyspäivän yhteen saattaminen ilman äänestäjien kannalta outoa taukoa ennen varsinaista vaalipäivää

hallituksen esityksessä oli niin että kun tuulivoimatoimija hakee tukea ratkaisulleen hänen pitää kyllä toimittaa tietoja viranomaisille etukäteen taloudellisista edellytyksistä ja teknisistä toimintaedellytyksistään mutta lopulliseen syöttötariffin piiriin pääsemisen päätöksen hän saa vasta siinä vaiheessa kun tuulimylly on toimintavalmiina pystyssä

se kurjistaisi julkisten palvelujen maksuvaraa ja aiheuttaisi lisätyöttömyyttä

tämä matemaattinen harjoitus jonka kyllä insinöörinä helposti pystyn tekemään ei ole minusta selkeä vaikka se on matemaattisesti opeteltava mielenkiintoinen lukiolaisten harjoitus varmaan ellei sitten jo yläasteella opetella demokratiaa on dhondtia ja tätä toista järjestelmää peräkkäin opiskella

se on valmistelussa ja siihen suomi on laittanut ehdoksi vakuudet joita keskusta ja perussuomalaisetkin ymmärtääkseni kannattavat vaikka muuten ovat valinneet melkoisen puhtaan ei linjan

sen takia talousvaliokunta esittää tänne myös uutta pykälää joka antaisi tämmöisen etukäteistiedon jota pitäisi pyrkiä noudattamaan

suomen talouden kestokyvylle ja sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle perussuomalaisten letkut irti politiikka tai oliko se titanicin köydet irti politiikka olisi kalliimpi vaihtoehto

minusta on erittäin kallista peliä menneen kaipuulla että sanottaisiin vain ei ei ja ei

me haluaisimme ihan nämä faktat paperiin pöydälle vaikka valtiovaroihin käsiteltäväksi että tiedetään miten paljon oikeudenmukaisuudesta tämä kokonaisuus budjetissa edes olisi koostunut j

mutta sen takia täytyy lukea aika tarkasti mitä hallitus tekee ja miten se toimii koska hallituksella on suomesta ja suomen kansalaisista ja työpaikoista täällä vastuu

virkamiehillä oli pelko jälkimarkkinoista mutta mahdollisuuksia jälkimarkkinoihin voinee sitten karsia ja yrittää se tuuli saada suomeen

no niin tältä kertoo

joudumme keskustelun päättämään siihen tarjoutuu sen jatkamisen vielä lukuisia mahdollisuuksia

kaiken kaikkiaan tämä on ehkä alku uudelle energiapolitiikalle toisaalta hyvässä mielessä saadaanko uusiutuvia nyt lähtemään käyntiin mutta toisaalta erittäin huonossa mielessä sillä nyt meillä tulee monelle edustajalle ehkä tuttu maataloustukiaisviidakko myös energiasektorin puolelle vahvasti

on aika outoa juuri se että kun suhteellisesti tiettyyn piiriin paikka kuuluisi mutta sen piirin paikat on jo sitten täytetty niin se meneekin toiseen paikkaan rullaa

keskustelu päättynyt näin ollen voi myös neuvostoehdotus hyväksytään siellä he

voi olla että täällä on ihan kiva sanoa pelkästään ei ei ja vielä kerran ei että sitten ei mene euroa mutta kyllä tässä taloudessa meitä kiinnostavat hyvin paljon suomalaisten työntekijöiden mahdollisuudet saada työtä ja olla mukana

sen takia demarit ovat tässä reilun vuoden verran olleet hieman eri mieltä kuin mitä oli silloinen hallitus mutta voimme olla nykyhallituksen kanssa samaa mieltä koska emme enää lähde tekemään yhteisvastuullisia vakauksia ilman että myös suomalaisen veronmaksajan asemaa turvataan ja katsotaan

olen lukenut moneen kertaan

kun katsotaan näitä äänestyslistoja miten ne teknisesti toteutetaan nämä desimaalipilkuilla jaettavat äänet niin tänne se ääni menisi mutta ei menekään ja rullaa eteenpäin

elikkä minä näen että sijoittajavastuu tulee ottaa monesti mukaan ja sitten tässä on hyviä uusia ideoita valtiovaroilla myös hallitukselle evästykseksi eteenpäin

yksi analyysi siitä kreikan tilanteesta vuosi sitten joka nyt ikävä kyllä näyttää olleen ehkä oikeamman suuntainen on että kreikka sai liian helppoa rahaa ja liian vähän tekee muutoksia

no odotamme tämän viikon tulosta

mutta tuo pysyvä mekanismi minkä tämä käsittelyssä oleva pykälämuutos sallisi tulee sisältämään velkakestävyysarvion ennen kuin koskaan lähdetään mitään maata tukemaan aivan samaan tapaan kuin imfssä ja se on parempi työkalu kuin nyt tämä villi väliaikainen on ollut

kuka täällä haluaa kasvattaa tukimekanismien rahamäärää

tämä on ainakin yksi semmoinen konkreettinen kohta että jos se vaalipiiriin osuu niin kyllä silloin katsotaan jälkeenpäin tätä lainsäädäntöä voidaanko tällaista lakia tehdä ja huomioida

tai sitten jos vaikka suuri tähti stara poliittinen stara olisi kerännyt listan uudellamaalla esimerkiksi saanut paljon ääniä ja sitten listalla olisi vaikka yksi ehdokas vaasan vaalipiirissä niin ne äänet rullattaisiin sitten sinne vaalipiiriin ja sieltä pudottaisivat jonkun

mikäli tuki espanjalle annetaan heinäkuun alussa aloittavan pysyvän rahoitusmekanismin eli evmn kautta riski lainanantajamaille on pienempi sillä evm on aina ensisijainen saaja

tähän vastalauseeseen eivät tulleet mukaan perussuomalaiset kristilliset eivätkä hallituspuolueet mutta demarit ja vasemmistoliitto sen esittivät koska me toivoimme että valiokunta olisi tässä vaiheessa voinut myös lausua siitä että työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteistä eläkettä hoitavien työeläkevakuutusyhtiöiden ja kuntien eläkevakuutuksen valtion eläkerahaston ja kirkon eläkerahaston johdon ja henkilöstön palkat palkkiojärjestelmät ja lisäeläkkeet olisivat kohtuullisia

mieluummin näkisimme että näitä mahdollisuuksia siirtyä uusiutuviin tuetaan myös maatiloilla ja maaseudulla jossa nämä voivat toimia lähellä maatiloja ja sitten he osallistuisivat samoihin talkoisiin energiaveromaksuissa kuin muukin suomi ja muukin kansa ja muukin yritysmaailma

puolueet eivät voi muodostaa keskenään vaaliliittoja tämä on minusta tärkeä demokraattinen näkemys kun kuitenkin ajatellaan että vaaliliitot tehdään eri näkemysten välisten puolueiden välillä mutta sitten valitsijayhdistykset voivat muodostaa keskenään yhteislistoja yhdessä vaalipiirissä tai vaikkapa useammassa vaalipiirissä

eli kun nyt on annettu luottolaitoslaissa säädöksiä kuitenkin johdon palkkioiden säätelystä pankkien osalta niin tämä ei ole koskenut sitten vielä kuitenkaan vakuutuslaitoksia

tämä laki on keskeneräisenä tuotu tänne

pankkien tukemisessa pitää olla selkeä suunnitelma siitä miten heikkokuntoisemmat pankit ajetaan alas ja siirretään terveet laina ja talletuserät sekä muut hyvät varainhankinnan erät säilytettävien pankkien hoitoon

siitä on käyty julkisuudessa vähintäänkin mielenkiintoista keskustelua mutta kun haluttiin asiaan puuttua valiokunnan lausunnossa niin jostain syystä muuten ehkä suurta ääntä pitäneet kokoomus ja hallituspuolueet eivät halunneet tästä sallia mitään lausuttavan ja jouduimme tahtomme lausumaan vastalauseessa

tiedämme että komissiossa on kesken tarkasteluja notifikaatioita joilla on vaikutusta meidän energiapolitiikkaamme ja tiedämme että näihin joudutaan ehkä palaamaan